yhdysvallat ja nato ovat esittäneet että suomi lisäisi joukkoja suomi ottaisi käyttöön taistelujoukkoja suomi käyttäisi joukkoja myös etelässä suomi aloittaisi afganistanin armeijan kouluttamisen suomi lähettäisi aseita ja ammuksia ja muuta välineistöä armeijalle

ja niin kauan kun yhdysvaltain linja on sotilaalliseen ratkaisuun pyrkiminen on odotettavissa että näitä lisäpyyntöjä myös suomalaisten joukkojen lisäämisestä tulee

takinkäännöksetkin ovat tietenkin sallittavia

mutta ed

ongelma tässä on tietenkin se että samoilla argumenteilla samoilla perusteilla meille yritetään myydä taas jälleen kerran uutta ydinvoimalaa

kannattaisi vähän tutkia ovatko vanhat argumentit toteutuneet vai pitäisikö katsoa peiliin

arvoisa puhemies

haluaisin vielä kiinnittää lopuksi huomiota niihin muutoksiin joita suomen ulko ja turvallisuuspolitiikassa afganistanin kysymyksessä on tapahtunut

täytyy onnitella puolustusministeri häkämiestä että hän on saanut tässäkin kysymyksessä niskalenkin niistä jotka häntä vielä julkisesti kritisoivat tästä kanttiinilausunnosta esimerkiksi tasavallan presidentistä

nimittäin nyt näihin suomalaisiin joukkoihin jotka lähetetään vaalien verukkeella lisäjoukoiksi afganistaniin niihin kuuluu myös taistelujoukkoja

nämä taistelujoukot ovat muuten saksalaisen komentajan alaisena ja ne toimivat niin sanotun nopean toiminnan joukkona erityistehtävissä joista me emme tietenkään voi tietää mitä ne ovat mutta ne voivat olla myös taistelutehtäviä ensimmäistä kertaa

ongelma tässä on juuri se että pala palalta kertomatta kuten tämä julkistettu tutkimus hyvin osoittaa niitä todellisia syitä miksi suomalaiset ovat mukana afganistanissa suomalaisten sotilaallista läsnäoloa laajennetaan

suomi olisi voinut halutessaan valita sellaisen vaihtoehdon mutta jostakin kummallisesta syystä suomi päätti lisätä sotilaita pohjoisessa jonka sanotaan olevan rauhallinen ja jossa olisi ollut toisenlainenkin vaihtoehto vaalien tukemiselle mutta sitä ei valittu

toinen kysymys johon haluan vielä lopuksi kiinnittää huomiota on se että juuri tällä pohjoisella alueella on totta että se on rauhallisempi kuin muu afganistan ei tapahdu minkäänlaista yhteiskunnan kehitystä päinvastoin

ulkoministeri stubb annan teille tunnustusta siitä että te ette enää ole niin kaunopuheinen naton suhteen kuin ministerikautenne alussa

silloinhan te kerroitte aivan ihmeellisiä tarinoita natosta humanitäärisenä organisaationa joka tunnetaan vain afganistanin ja kosovon kriisinhallinnasta mutta ei ollenkaan näistä kolmesta merkittävästä humanitäärisestä operaatiosta

te viittasitte merkittävään nato panokseen tsunamin yhteydessä new orleansin tulvien yhteydessä ja pakistanin yhteydessä

kolmessa maassa saksassa ruotsissa ja suomessa keskustellaan parhaillaan siitä ovatko nämä maat mukana sodassa vai jonkinlaisessa muussa operaatiossa

puuttumatta nyt niihin argumentteihin joita ruotsissa ja saksassa tässä keskustelussa on esitetty niin ehkä kuitenkin on syytä käydä lävitse hieman niitä perusteluita joidenka mukaan suomi ei ole sodassa perusteluja joita suomessa on esitetty

ensimmäinen perustelu jota ilmeisesti myös ulkoministeri stubb tapaili kertoessaan että on lakikirjoja selaillut on se että koska suomi ei ole julistanut sotaa niin suomi ei ole sodassa

tällaiset muodollis juridiset perustelut näyttävät olevan tässä keskustelussa päällimmäisinä joiden mukaan suomi ei ole sotaa käyvä maa tai suomi ei ole sodassa

varsinkaan kun katsoo naton ja yhdysvaltain tavoitteita kansainvälisten joukkojen lisäämiseksi niitä katsotaan yhtenä kokonaisuutena jossa jokaisella osalla on oma tehtävänsä

ja kuitenkin he puhuvat nimenomaan sodasta eivät he puhu kriisinhallinnasta tai rauhanturvaamisesta vaan nimenomaan combat operations taisteluoperaatiosta sodasta jossa eri joukoilla on omat tehtävänsä

ongelmahan tässä nyt näyttää olevan se että hallitus pitää ikään kuin giljotiinina taustalla sitä mahdollisuutta että eläkeiän alarajaa kuitenkin korotetaan jos vaihtoehtoisia malleja ei löydy

sotilailla ja sotilaiden määrän lisäämisellä afganistanin ongelmia ei ratkaista

sen takia me haluamme selvyyden siitä onko hallitus peruuttanut tämän uhkauksensa ja päätöksensä vai onko se siellä taustalla ikään kuin edesauttamassa näitä neuvotteluja

sen alle peitetään itse asiassa se että suomikin harkitsee tällä hetkellä lisää sotilaallista panostusta

haluaisin kysyä puolustusministeriltä kun tiedossa on että myös suomalaisjoukkoja vastaan hyökättäessä suomalaisjoukkojen komentaja on pyytänyt ilmaiskuja suomalaisjoukkojen tueksi

tietenkin meistä varmaan monet muistavat että yk voi turvallisuusneuvostonsa päätöksellä päättää myös sodasta näin on tapahtunut useita kertoja

onko näissä ilmaiskuissa kuollut siviilejä kuinka usein näitä ilmaiskuja on tapahtunut ja miksei eduskuntaa ole koskaan informoitu näistä ilmaiskuista

ehkä se useimmiten suomessa käytetty perustelu on kuitenkin se että kysymys on rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta ei sodasta

olen samaa mieltä tietenkin suomalaisjoukkojen komentajan kanssa siitä että on järjetöntä kohdistaa näitä ilmaiskuja asutuskohteisiin mutta me tiedämme että lähes päivittäin afganistanissa yhdysvaltain taholta iskuja kohdistetaan nimenomaan siviilikohteisiin ja siviiliuhrien määrä on jatkuvasti kasvussa

oma käsitykseni on että tässä ei ole kysymys pelkästään sanoilla kikkailusta vaan suomi on tehnyt joukon kansallisia varaumia joihin esimerkiksi ed

voidaan sanoa että vaikka tämä kokonaiskuva on sota niin suomi ei varsinaisesti ole mukana sodankäynnissä mutta sellainen mahdollisuus että me olemme mukana myös sodankäynnissä on käymässä yhä todennäköisemmäksi päivä päivältä

ja syynä tähän on kansainvälisten joukkojen määrän jatkuva lisäys ja niiden toiminta ja operatiivisuus uusi taktiikkakin jonka lähtökohtana on alueiden haltuunotto

lim temme mutaseen remutamilla sanoo lizettestä tästä näin muutamilla sanoilla itse tästä keskustelusta joka koskee sotaa

haluan vielä tässä lopuksi todeta sen että on olemassa arvioita siitä kuinka paljon siviiliuhreja tämä sota on vaatinut

jos tämä sattumanvarainen ja suhteeton väkivallan käyttö afganistanissa jatkuu sitä varmempaa on että yhä laajempi osa afganistanilaisista nousee vastustamaan kansainvälisten joukkojen läsnäoloa

herra puhemies

ukkola täällä totesi kokoomuslaisena kansanedustajana että tämä suunniteltu maakaasuputki on turvallisuusriski suomelle ja muille itämeren valtioille niin tiedustelisin teiltä ed

kanerva entisenä ulkoministerinä ja yhtenä johtavista kokoomuksen ulkopoliitikoista mitä mieltä te olette tämän kaltaisesta väitteestä

totesin jo aikaisemmassa keskustelussa että luoti joka mahdollisesti osuu suomalaiseen sotilaaseen ei kysy eikä tiedä onko suomi sodassa mutta tämä luoti tappaa joka tapauksessa

suomi oli silloin turvallisuusneuvoston jäsen ja silloin turvallisuusneuvosto yksimielisesti kiinan tosin pidättäytyessä äänestämästä päätti antaa valtuudet sotaan ryhtymiselle

tavallaan tätä kautta suomi on ollut kyllä sodassa

eli kun te sanotte että tämä putki on turvallisuusriski suomelle ja muille itämeren valtioille niin voisitteko te kertoa miksi se on turvallisuusriski millä tavalla se on turvallisuusriski

haluan tässä vielä todeta sen että länsi euroopan unionin suomen valtuuskunta kuuli juuri viime viikolla selvityksen muun muassa niistä kysymyksistä jotka liittyvät tähän niin sanottuun turvallisuusriskiin jota eräiden maiden poliitikot ovat kyllä aivan oikein nostaneet esille

herra puhemies

laukkanen katsovat että siviilikriisinhallintaa ei voida turvata millään muulla tavalla kuin yhdysvaltain tai suomen tai nato maiden tai niitten liittolaisten joukoin

kuitenkin afganistanin kokemus osoittaa aivan toista

jokainen meistä joka on tutustunut afganistanin tilanteeseen tietää että siellä on useampia maita siviilikriisinhallintapuolella joilla ei ole lainkaan omia sotilasjoukkoja maassa

he rakentavat kaikkea mahdollista katsovat että nimenomaan sotilaalliseen kriisinhallintaan he eivät lainkaan halua osallistua

eikö suomellakin olisi tällainen vaihtoehto

kuvitelma siitä että me tarvitsemme aina lisää sotilaita suomesta turvaamaan muutaman vaivaisen siviilikriisinhallintaan osallistuvan asiantuntijan on väärin

kanervan kanssa

yhdysvalloissa on tehty tutkimus siitä mistä taleban saa rahoituksensa ja tämä tutkimus on aika mielenkiintoinen koska meilläkin sen enempää kyselemättä usein väitetään että taleban rahoittaa toimintansa ensi sijassa huumeista saatavilla varoilla

suomi taas maksoi ja on maksanut aina kaasulaskunsa venäjälle ja sen takia kaasu on täysin ongelmitta virrannut suomeen

tämä tutkimus kuitenkin kertoo hieman muuta

vaikuttaa siltä että tätä ukrainan ja venäjän välistä kaasukiistaa käytetään niiden keskuudessa jotka eivät oikein tunne sitä mitä tässä konfliktissa tapahtui ikään kuin sellaisena argumenttina jolla vastustetaan myös nyt tätä itämeren kaasuputken rakentamista

kaikesta tavarasta joka siirtyy myös kansainvälisten avustusjärjestöjen ja eri valtioiden tavarasta joka siirtyy maaseudulle kannetaan tulli

esimerkiksi yhdysvaltain kongressi on aloittanut viime vuoden lopulla tutkimuksen siitä kuinka paljon pientä kun minä gee oy pentagonin palkkaamat turvafirmat ja niiden työntekijät ovat maksaneet ja maksavat tällaista tullia talebaneille

timo heinonen on väärä

mutta mielenkiintoista on se että talebanien rahoituksessa suurta osaa näyttelee ulkomailta tuleva rahoitus ennen kaikkea persianlahden alueelta eri säätiöistä ääri islamilaisista säätiöistä tuleva rahoitus mutta myös pakistanista ja pakistanin tiedustelupalvelulta tuleva rahoitus

sen takia tämä kuva ei ole aivan niin yksinkertainen ja selkeä kun väitetään että talebanien rahoitus tulee vain huumeista

eli tässä kannattaisi vähän miettiä myöskin sitä miksi yhdysvallat ei ole ollut järin kiinnostunut huumeiden vastaisesta taistelusta afganistanissa

syy on ollut vuosien varrella yksinkertaisesti se että afganistanista ei tule huumeita yhdysvaltoihin

nyt yhdysvallat näkee että korruption voittaminen afganistanissa vaatii kyllä puuttumista myös huumetuotantoon

minua on tässä keskustelussa jota viime viikkoina on käyty harmittanut se että kreikkalaisista tehdään laiskoja tyhmiä loiseläjiä

herra puhemies

kun meitä on aivan oikeutetusti monta kertaa kutsuttu rauhanturvaamisen suurvallaksi niin meillä olisi todella afganistanin operaation osalta mahdollisuus tulla siviilikriisinhallinnan suurvallaksi mutta tämä vaatisi sitä että suomi muuttaisi nykyisen sotilasoperaationsa siviilioperaatioksi

se johtopäätös minkä yhdysvalloissa monet sotilaat ovat jo tehneet ja joka on oikea on se että pitäisi turvata niitä alueita joilla talibanilla esimerkiksi

suomi voisi aivan hyvin omalla kriisinhallintapanoksellaan toimia nimenomaan näillä alueilla eikä sen tarvitsisi lisätä lainkaan omien sotilaidensa määrää

tällä hetkellä on suoraan ja selvästi sanottava se että erityisesti ulkoministeri stubb näyttää hakevan tätä siviilikriisinhallintaa vain viikunanlehdeksi jolla perustellaan sitten suomalaisten sotilaiden määrän lisäämistä afganistanissa

herra puhemies

hän on käyttänyt kaksi puheenvuoroa naton mittavista humanitaarisista operaatioista ja niissä ei ole toden häivää lukuun ottamatta pakistania

kun olen käynyt natossa tutustumassa tähän naton toimintaan niin lähtökohtana on ollutkin se että nato ei pyri kehittämään itsestään humanitaarista organisaatiota koska sen tehtävät ovat kokonaan muut

sen takia on aika outoa että meillä on ulkoministeri joka luulee ehkä ehkä hän kuvittelee että nato on mukana tällaisissa humanitaarisissa operaatioissa vaikka ei olekaan

joskus myöhemmin tulen kertomaan sitä miten hän kertoo naton olevan myös ympäristönsuojelujärjestö mutta kerron sen myöhemmin

herra puhemies

on tietenkin valittaen todettava se että sekä osa aikaeläkkeen heikennyksessä että aikoinaan elinaikakertoimen käyttöönotossa ammattiyhdistysliikkeen johto oli mukana

kun elinaikakertoimesta täällä äänestettiin silloin meitä taisi olla yhdeksän kansanedustajaa jotka olimme sitä mieltä ettei tällaista pitäisi lainkaan ottaa käyttöön

käytännössähän se on järjestelmä joka merkitsee sitä että mitä pitempään elät sitä varmempaa on että eläkettä vuosittain tullaan heikentämään

mutta itse tämän järjestelmän käyttöönotto oli ja varsinkin kun se tapahtui ilman minkäänlaista yhteiskunnallista keskustelua suuri virhe ennen kaikkea ammattiyhdistysliikkeen johdolta niin kuin se on sekin että ammattiyhdistysliikkeen johto on nyt mukana hyväksymässä tätä osa aikaeläkkeen ikärajan nostamista selkeää heikennystä

tämä johtaa siihen että vasemmiston tai ammattiyhdistysliikkeen ote suomalaisessa yhteiskunnassa heikkenee entisestään niin kauan kuin ammattiyhdistysliikkeen johto on tällä tiellä

päivänä elokuuta viime vuonna lääkelaitoksen ja rohdon lakkauttamisesta ja uuden lääkealan keskuksen perustamisesta sekä alueellistamisesta

mielenkiintoista on se että hän ei ollut keskustellut suunnitelmastaan lääkevalvontaa tuntevien asiantuntijoiden kanssa ei lääkelaitoksen johdon kanssa ei henkilöstön kanssa ei myöskään sosiaali ja terveysministeriön lääkealaa tuntevien virkamiesten kanssa

ministeri hyssälä ei ole täällä vastaamassa siihen kenen kanssa hän oli keskustellut niin sanotun uuden lääkealan keskuksen perustamisesta sekä alueellistamisesta

ei siis kysymys ole mistään lääkealan hallinnon yhteenkokoamisesta niin kuin eräät täälläkin istuvat kansanedustajat väittävät

pääkaupunkiseudulle jäävät kela hila sosiaali ja terveysministeriö thl valvira helsingin yliopisto lääketeollisuus ry lääketietokeskus myrkytystietokeskus suomen apteekkariliitto suomen lääkäriliitto ja niin edelleen

ja on mielenkiintoista jälleen kerran kysyä keneltä hän oli saanut niin puutteelliset tiedot lääkelaitoksen toiminnasta

lain yleisperusteluissa todetaan että uudistuksella saataisiin lääkkeisiin liittyvää osaamista nykyistä paremmin osaksi sosiaali ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää

sen osaamisen uudelleen hankkiminen kestää vuosia ja niin sanotun historiatiedon kadotessa ei ehkä ole koskaan mahdollista päästä entiselle tasolle

lääkelaitoksen siirrossa on kyse siitä että on kokonaisuudessaan laiminlyöty sellaisen selvityksen tekeminen jossa nämä kustannukset olisi huolellisesti selvitetty